mutta sitten toinen asia

minun mielestäni ei nyt oikeastaan riitä että jähmetytään puolustusasemiin maataloustuotannossa vaan pitäisi saada myös hallinnon toimesta kehittämistoimenpiteitä ja tukea niille organisaatioille jotka tätä kehittämistä innovointia tekevät yhteistyöverkostoja ja niin edespäin

keskustan eduskuntaryhmä painottaa kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan lähestymistapaa selkeää tehtävien määrittelyä ja operaatioiden keston rajaamista eun operaatioita toteutettaessa

me siinä lausunnossamme totesimme että me tiedostamme pakotteiden ja eristämispolitiikan poliittisen välttämättömyyden tietyissä tapauksissa mutta korostimme sitä että eun pakotepolitiikan uudelleenarviointi on valiokunnan mielestä tarpeellista tavoitteiden ja toimeenpanon tehostamiseksi

meidän eduskunnan viesti oli että opetusministerin pitää huolehtia siitä etteivät yliopistot tässä välissä lakkauta yhtään okln filiaalia ennen kuin tämä selvitys tulee

kysyisin minkä takia täällä tällainen lause erityisesti on

irlannin ollessa nyt sitten johtovaltio tässä pataljoonassa ja kun heidän osallistumisestaan on periaatteellinen optio kolmelle vuodelle niin vaikka valiokunta edellyttääkin tätä määrävuosittain tehtävää selvitystä niin lienee suomenkin osallistumisvalmiuden oltava tuo kolme vuotta

nythän on tapahtunut että valtion erityisammattioppilaitoksia siirtyy yksityisten toiminnanharjoittajien haltuun esimerkiksi bovallius ammattiopistolle tuli laukaan ja turun yksikön toiminta myöskin mukaan ja siellä on samanlaista ongelmatiikkaa näitten vuokrien osalta

miten ministeri näkee onko tätä mielestänne tehty eussa onko se ollut suomen kannoissa näkyvillä ja miten teidän mielestänne tätä pakotepolitiikkaa toimintaa pitäisi kehittää vaikuttamisen näkökulmasta

nämä edellä mainitut seikat eivät saisi kuitenkaan johtaa yleiseen käytäntöön jossa kriisialueelle perustetaan useita kansallisia ja väliaikaisia operaatioita ennen riittävästi resursoitua pitempiaikaista missiota

kysynkin opetusministeriltä

miksi täällä on nimenomaisesti sanottu että nyt sitten vain yliopistot tähän pääsevät mukaan

onko mitään lisätietoja nyt niistä puutteista mitä tässä mietinnössäkin todetaan sekä joukkojen määrän osalta että johtamis ja kuljetuskykyyn liittyen

onko lisäjoukkoja tai näitä kykyjä ilmoitettu nyt mukaan

tämä edellyttää paljon suurempaa rahamääräistä panostusta kotimaan valmiuksien kehittämiseen ja keskusta haluaakin osoittaa miljoona euroa lisää siviilikriisinhallintaan ulkoministeriön pääluokassa

arvoisa puhemies

edellytämme että valiokuntakäsittelyssä perehdytään tarkemmin suomen joukkojen tehtäviin osana eun operaatiota sekä käsitellään yksityiskohtaisemmin operaatioon liittyviä riskejä

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

keskustan eduskuntaryhmä tukee suomen osallistumista eun keski afrikan operaatioon edellä mainituin edellytyksin

kun valtiovarainvaliokunta edellytti tuon kokonaistilanteen selvitystä se todella tarkoitti sitä kokonaistilannetta eli alueellisia opettajien tarpeita tulevaisuudessa minkälaista tuloksellisuutta nämä filiaalit ovat osoittaneet valmistumisaikoja niitten opettajankoulutuslaitosten merkitystä siellä alueilla taloudellista merkitystä siellä alueilla ja niin edelleen

esimerkiksi parlamenttien kehittämiseen voisimme ohjata rahaa vaikkapa inter parliamentary unionin kautta jossa samalla rahalla saisimme ehkä enemmän aikaan kuin joka maa yksin tehden

aikooko ministeri nyt tulosohjauksellaan varmistaa sen että yhtään okln filiaalia ei ennen tämän selvityksen tulemista tulla lakkauttamaan

oecdn vertaisarvio ehdottaa että maksimoidakseen kehitysyhteistyönsä tuloksia ja vaikuttavuutta suomen tulee jatkaa kehitysyhteistyön keskittämistä pitkäaikaisiin kumppanimaihinsa ja vähiten kehittyneisiin maihin sekä sellaisille painopistealueille joissa suomella on selkeää vaikuttavuutta

toivon tietysti samalla sitten että tämä selvitys valmistuu hyvissä ajoin ennen seuraavia hallitusneuvotteluja jotta sitten sieltä mahdollisesti voidaan sinnekin jotakin poimia

yhtä lailla meidän tulee arvioida nykyiset rahoituskeinot kehitysmaiden yrityssektorin vahvistamiseksi ja etsiä uusia kysyntään perustuvia keinoja sen parantamiseksi

herra puhemies

olen täsmälleen samaa mieltä ministeri wallinin kanssa että tuo puolustuksen uskottavuus on ilman muuta tärkeää pitää mielessä koko ajan kun suomen puolustusvoimista ja puolustamisesta puhutaan

siksi haluaisinkin nyt kysyä kun ministeri kommentoi noita korvaavia järjestelmiä minkälaisia teknisesti ne voivat olla tai ne ovat mitä on jo hankittu

arvoisa herra puhemies

me keskustassa pidimme aikanaan myönteisenä sitä että kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia lisätään tällä tavalla kuten ottamalla käyttöön kansalaisaloite

itsekin joskus varmaan jo kymmenkunta vuotta sitten tuolla turuilla ja toreilla ihmisiä tavatessani kuulin usein kysymyksen voiko kansalainen tehdä aloitteen suomessa ja sitä toivottiin

toki varmaan nämä kysyjät eivät ihan arvanneet että pitää aikamoinen joukko olla niitä kansalaisia samaa mieltä ennen kuin sen aloitteen tulevaisuudessakaan voi tehdä mutta pidän tätä ihan kohtuuhyvänä ratkaisuna mihinkä nyt on päädytty tässä kansalaisaloiteasiassa

me keskustassa olimme sitä mieltä silloin että aloiteoikeutta ei pitäisi sitten pystyä käyttämään perustuslaissa ilmenevien perus ja ihmisoikeuksien vastaisesti ja on hyvä että valiokunta on ottanut tähän kantaa ja on todennut mietinnössään että valiokunnan mielestä on perusteltua jättää valiokunnissa käsittelemättä esimerkiksi selvästi perustus ja ihmisoikeuksien vastaiset aloitteet vaikka ne muodollisesti saataisiinkin eduskunnassa vireille

no tosiaan toinen asia sitten mihinkä me keskustassa otimme kantaa ryhmänä oli se että tämä allekirjoitusten luotettavuus pitäisi varmistaa mahdollisimman hyvin

toisaalta me myös kommentoimme sitä että aloitteen allekirjoittajan henkilöllisyyden salaaminen voi lisätä halukkuutta tällaiseen epäasialliseen kansalaisaloitteen tekemiseen ja siinäkin valiokunta on päätynyt siihen että kansalaisaloitteen kaltaisen valtiollisen toimen tekijät eivät voi jäädä salaan silloin jos tämä aloite tullaan tämän

meillä oli tuolla viime kauden loppupuolella pääministerin ja silloisen oikeusministeri braxin johdolla tämmöinen demokratiakeskustelu ja siinä sitten nostin itse esiin ja se sai paljon kannatusta myös tällaisen eduskunnan itsearvioinnin tekemisen

vaalialueen malli oli valmisteltu siinä olisi ollut valtakunnallinen ratkaisu ja se olisi säilyttänyt alueellisuutta

äänestysprosentti tuskin nousee tuolla itä suomessa

arvoisa herra puhemies

en jaksa uskoa että ihmiset uskovat alueelliseen ja siihen läheisyysperiaatteeseen jota myös kansanedustajilla minun mielestä pitäisi olla olemassa

se on kiitoksen arvoinen asia mutta toisaalta täytyy sanoa että varkaus voi milloin tahansa päättää tulla etelä savoon mukaan jos se raja sillä puolella on jotenkin vaikeampi kuin se olisi kenties siellä toisella puolella kaupunkia

siinä ei voi sitten minkäänlaisesta alueellisesta edustavuudesta puhua

maakuntien poistamisesta vähän tuli minullekin samanlainen ajatus mieleen että halutaanko maakuntia hävittää kartalta kun tätä vaalipiiriä nyt mietitään itä suomen osalta suurentamista kolmen maakunnan osalta esimerkiksi

jos kovin suuriin yksiköihin mennään niin siellä vähenee se porukka joka todella omasta halustaan haluaa sitä omaa seutuansa ja omaa kulmakuntaansa kehittää

haluaisin pitää tämän näkökulman myös mielessä

sitten milloinka tämä äänestys onkin niin tosiaan edelleen vakavasti pohdittaisiin tämän vaalialuemallin hyviä puolia jos siellä on vielä jotakin parannettavaa mitä voitaisiin tehdä tai nykyjärjestelmän jatkamista kunnes saadaan yhteistyössä kehitettyä ja valmisteltua parempi järjestelmä jonka kaikki puolueet voisivat hyväksyä

toivon tätä ja jos tosiaankin vaihtoehtoina ovat itä suomen vaalipiiri ja vaalialuemalli niin kyllä sitten siinä tilanteessa seuraavassa kohdassa todennäköisesti kallistun sitten äänestämään sen vaalialuemallin puolesta

arvoisa rouva puhemies

ministeriltä olisin pyytänyt jos vielä hiukan olisitte voinut kuitenkin tarkentaa että miten näette tuon tilanteen euromaissa nyt sanotaan muutaman kuukauden aikaperspektiivillä

onko se riskitaso yhä niin korkea kuin markkinat tuntuu ajattelevan ja ovatko jo päätetyt toimenpiteet riittäviä

ja milloin uskotte että tämä puitesopimus tulee voimaan ja tulevatko kaikki sen sanotaan nyt heinäkuun loppuun mennessä hyväksymään

vaikka tuossa korostittekin että tietysti tähän puitesopimukseen eivät kuulu monet muut asiat joita tuossa paketissa sovittiin mutta kun nuo pankkien stressitestit alkavat tosiaan tulla ulos niin oletteko jollakin tietyllä tavalla varautuneet valtiovarainministerien kesken euroopan tasolla siihen että kun niitä alkaa tulla niin että olette jonkunlaisessa valmiudessa tai muuten

ja kiinnostaisi kyllä kuulla miten esimerkiksi tuo pankkimaksun valmistelu etenee ja vielä yhtenä että onko eurooppaan tulossa vastuullisia luottoluokituslaitoksia

tuossa kertomuksessa todetaan esimerkiksi että tarkastuksen perusteella kriisinhallinnalle esitetyt tavoitteet eivät ole kattavat riittävät ja loogisesti toisiinsa yhteydessä

operaatioita käsittelevissä asiakirjoissa kerrotaan minkä vuoksi operaatioita ylipäänsä toteutetaan mutta muilta osin tavoitteiden esittäminen on epäsystemaattista

eduskunnan saaman kirjallisen aineiston perusteella on vaikea päätellä miksi on tärkeätä osallistua juuri kyseessä olevaan operaatioon ja mikä sen merkitys on suomen kriisinhallinnan kokonaisuudelle

kysynkin

kysyisin ulkomaankauppaministeriltä tuoreita kuulumisia euroopan ja usan välisistä kauppaneuvotteluista erityisesti maataloustuotteitten vastaavuusnormeista niistä kun todennäköisesti käydään aika kova vääntö koska euhan harjoittaa tällaista laajaa valvontaa pellolta pöytään kun yhdysvallat keskittyy loppu ja riskituotteitten valvontaan

arvoisa herra puhemies

molemmat ministerit puhuivat team finlandista

team finland verkostoa periaatteessa ainakin olisi mahdollista hyödyntää myös kehitysmaissa käytännön kehitysyhteistyössä mutta tätä team finland toimintaa on kuitenkin kritisoitu siitä että kehityspolitiikan näkökulma on jäänyt siitä käytännössä syrjään

perusväylänpidon resurssien lisääminen onkin perusteltua nykyisessä tilanteessa kuten jaoston puheenjohtaja totesi kun talous ja työllisyystilanne on heikkenemässä

ovatko team finland yhteistyöverkosto ja sen instrumentit tuoneet jotakin konkreettista uutta kehitysyhteistyön kauppapolitiikan ja elinkeinopolitiikan yhteensovittamiseen kehitysmaissa

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

kun tässähän parannetaan nyt vuokralleottajan tilannetta niin minulta on kysytty tulisiko tässä mahdolliseksi se että vuokralleantaja voisi vaatia ylimääräistä sopimusehtoa tuohon pitkäaikaiseen sopimukseen

eli muuttuuko vuokranantajan mahdollisuus purkaa vuokrasopimus kesken kauden

liikenneinfran merkitys on selkeä

näillä rahoilla on jo tänä vuonna korjattu omassakin kunnassani joroisissa ja etelä savon muissa kunnissa yleensä useita tienpätkiä per kunta ja tulevina vuosina työtä jatketaan

arvoisa puhemies

valtion avustusta eräiden lentopaikkojen rakentamisen ylläpitoon on muutettu niin että määrärahaa saa käyttää valtion avustuksen maksamiseen myös mikkelin kentän rakenteiden ja laitteiden investointeihin ja ylläpitomenoihin

tosiaan luin mietinnöstä että helsingin yliopisto on muista yliopistoista poiketen tosiaankin tuloverolaissa säädetty tuloverotuksesta verovapaaksi ja sen takia sitä vähän kyselinkin pohdittiinko siellä muitten yliopistojen apteekkien osalta tätä asiaa

sitä kautta tietysti alueen kuntienkin maksuosuudet voivat pienentyä

tässä obaman tapaamiseen liittyvässä julkilausumassa todetaan myös että turvallisuusyhteistyön saralla käynnistetään tällaiset vuotuiset keskustelut yhdysvaltojen ja pohjoismaiden välillä

mutta niin kuin kuultiin tämä on ikiaikainen oikeus ja tässä yhteydessä haluan vaan kirjata pöytäkirjoihin että näin sitä aluepolitiikkaa helsingin osaltakin toteutetaan

kemiallisten aseiden käytön osalta täytyy todeta että varmaan maailmassa ei ainakaan montaa maata löydy joidenka mielestä kemiallisten aseiden käyttö ei olisi rikos

yritysten laajentamiseen ja suuriin investointeihin liittyy paljon riskejä joita pitäisi kyetä analysoimaan ennalta ja myös niitä henkisiä riskejä pitäisi pystyä ennalta ehkäisemään

nyt kun suomi on unifil johtovaltiovastuun tuolla libanonissa ottamassa niin miten näette että tämä syyrian tilanne ja mahdollinen isku jota yhdysvallat edelleen pitää ainakin mahdollisena vaikuttaisi suomen rooliin tuossa toiminnassa ja suomen rauhanturvaajien osalta

mikkelin kaupungin kohta sopisi myös hyvin ensi vuoden ensimmäiselle lisäbudjettilistalle samoiten kuin savonlinnan ohitustien aikaistaminen tai pieksämäen ideaparkin liikennejärjestelyt

se olisi kaikkien sekä yrittäjien että heidän perheenjäsentensä ja kansantalouden kannalta järkevää

herra puhemies

mitenkä näette että suomessa on nyt viimeisen vuoden aikana yhteismetsien osalta kehitytty päästy eteenpäin onko päästy eteenpäin riittävästi ja mitä sille voisi tehdä

yhtenä tavoitteena siinä on myötävaikuttaa tietysti uusintarikollisuuden ehkäisemiseen ja etenkin nuorten osalta syrjäytymiskierteen katkaisemiseen

olisi tärkeää että painopiste olisi silloin heinäveden osuudella missä meillä vastikään oli myös kuolonkolari

vielä kiinteistötoimitusten tukemiseen

ammatillisen koulutuksen opiskelijoille tullaan opettamaan ei pelkästään ammatillisia aineita vaan ihan elämänhallintataitoja oppimista elämään

ministeriltä haluaisin kysyä minkälaista vaikutusta näette että tällaisella opetuksella ja ohjauksella on tosiaan etenkin nuorten rikostentekijöitten kaidalle polulle saattamisessa

arvoisa herra puhemies

me tarvitsemme teitä me tarvitsemme kuljettajia me tarvitsemme koulutusta neuvontaa kaikkea tätä mitä täällä on puhuttu uusia työntekijöitä metsäsektorille siinä tarvitsemme varmasti myös jonkunlaista mielikuvakampanjaa että tämä ei ole auringonlaskun ala jotta nuoria varsinkin saamme tälle sektorille

toisaalta suomen metsäkeskuksen organisaatiomuutos saattaa ohentaa metsäalan neuvonnassa ja valvonnassa työskentelevien henkilöiden määrää esimerkiksi etelä savossa

kuten valiokunta toteaa metsien kestävän hoidon ja käytön tulee olla sekä hyväksyttävää että tavoiteltavaa ja tuosta metsien tuotosta on huolehdittava niin kuin täälläkin on moneen kertaan jo sanottu

minä toivon ja oletan että tulevat mepit sunnuntaina viimeiset äänet annetaan europarlamenttivaaleissa ovat myös ymmärtäneet tämän asian suomen näkökannalta kuten sanoin

tässä yhteydessä toivon vielä että punkaharjun metlan toimipaikkaa ei lakkauteta kun ministeri viittasi näihin mahdollisiin toimipaikkaratkaisuihin

arvoisa herra puhemies